erityistä huolta meidän tulee kantaa tulevista sukupolvista

kun katsomme sitä mikä on viennin näkymä esimerkiksi seuraavana ja sitä seuraavana vuonna niin epäilenpä että tätä kertymää saadaan edes kerättyä mikä tähän arvioon on mitattu joskin valiokunnan puheenjohtaja tuossa kertoi että pietarin välinen liikenne saattaa tuottaa lisää tuloja mutta se jää meillä nähtäväksi

olisi mielestäni paikallaan arvioida myös se että kun postiluukusta tippuu kerta toisensa jälkeen toinen toistaan suurempia maksuja kuntien lähettämiä valtionhallinnon lähettämiä viranomaisten lähettämiä niin kuinka suuri summa näistä kertyy vielä lainsäädäntömuutosten lisäksi maksettavia summia näihin perheisiin joilla rahat ovat jo entuudestaan tiukalla

arvoisa puhemies

talousnobelisti james heckman on todennut lasten ja perheiden tukeen käytetyn rahan tuovan yhteiskunnalle moninkertaisen tuoton

arvoisa herra puhemies

perheille annettava apu on ollut viime vuosina tuskan takana sen tietävät monet perheet jotka olisivat sellaista tarvinneet

tässä hallituksen esityksessä laiksi lastensuojelulain muuttamisesta on siis kysymys kunnan velvollisuudesta järjestää lapsi ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkaille avohuollon tukitoimia joita halutaan täsmentää tässä laissa

niitä ei ole enää ollut kunnissa käytettävissä ja tämän seurauksena kunnat ovat luonnollisesti joutuneet leikkaamaan tästä kuluerästä

lapselle ja perheelle olisi järjestettävä lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömiä sosiaalihuollon palveluja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän asiakassuunnitelmassa arvioiman tarpeen mukaisesti

täällä esiteltiin sosiaalihuoltolakia äsken mutta laki yksinään ei riitä tarvitaan myös taloudelliset resurssit lain tueksi että se apu jota lainsäädännöllä turvaamme auttaisi perheitä niin kuin on tarkoitus

arvoisa puhemies

tänä päivänä tämän tavoitteen olemme huomanneet erityisesti kaikissa kunnissa missä päättäjinä olemme

arvoisa puhemies

kunnan järjestämisvelvollisuutta täsmennetään siten että lapselle ja perheelle on järjestettävä ne sosiaalihuollon palvelut jotka ovat lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän arvion mukaan välttämättömiä lapsen terveyden tai kehityksen kannalta

arvoisa herra puhemies

toinen asia mihin ed

laxell viittasi oli tulevaisuuden sähköiset järjestelmät joihin apteekkejakin velvoitetaan siirtymään ja niistä koituvat maksut luonnollisesti tulevat osittain myös apteekkien kustannettaviksi

valiokunta oli varsin tietoinen siitä että summa on todella pieni vähäinen ja toivomme että eduskunnalla on tahtoa ja halua lisätä näitä resursseja vuosien myötä

mikäli apteekit haluavat olla tulevaisuudessa sähköisten reseptijärjestelmien piirissä ja niin ikään terveydenhuollon järjestelmän piirissä missä vaihdetaan tietoja oikeastaan vain ja ainoastaan sähköisesti en ymmärrä haluavatko ne olla poissa tästä kehityssuunnasta

sopii varmaan kysyä ovatko lapsiperheisiin muita enemmän kohdistuvat leikkaukset linjassa tämän kestävyysvajeeksi selitetyn asian kuntoonsaamisen kanssa

lapsiperheiden kotipalvelujen määrä on vähentynyt huolestuttavasti viime vuosina ja perheiden tukipalveluissa on merkittäviä kuntakohtaisia ja alueellisia eroja

eduskunnan tarkastusvaliokunta on antanut meille eduskunnalle hyvät eväät siihen kuinka meidän tulisi hoitaa nuorten syrjäytymistä

keskusteluun päätynyt kohu ryhdytään sota sen käsittely eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön myytin mukaan vaikeus ensimmäinen käsittely on päättynyt

muiden kuin lastensuojelun asiakkaina olevien lapsiperheiden palvelut saattavat uudistuksen johdosta jopa vähentyä nykyisestä ja lapsiperhe saa kotipalvelua vain silloin kun lapsi on jo lastensuojelun asiakas

lähetekeskustelua varten

tiedämme kaikki paitsi valiokunnassa olleet niin myös kaikki paikalla olevat edustajat sen että kotipalveluun panostaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tuottaa paitsi taloudellista hyötyä niin myöskin sosiaalista hyvää ja tämä ennaltaehkäisevässä mielessä on meidän kaikkien eduskunnassa istuvien hyvä painaa mieliimme

arvoisa puhemies

tärkeintä olisi meidän järjestää sellaiset joustavat työmarkkinat jotka palvelevat tätä päivää ja myös nuorten asennetta työelämään tulevaisuudessa

kotipalvelu olisi monille lapsiperheille riittävä tuki vanhemmuuden vahvistamiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi varhaisessa vaiheessa

valiokunta korostaakin että oikein ajoitetuilla perheen tukipalveluilla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä myöhempien palvelujen kustannuksissa

valiokunta keskusteli lain käsittelyn yhteydessä sosiaalityöntekijöiden resursseista heidän määrästään ja myöskin roolistaan

sosiaalityöntekijöiden asema palvelutarpeen arvioimisessa ilman mahdollisuutta päättää palvelujen antamisesta on ongelmallinen

erityisesti valiokunta kiinnitti huomiota siihen että sosiaalihuollon tehokas valvonta edellyttää että aluehallintovirastojen valvontaresurssien riittävyydestä huolehditaan

näin ollen johtopäätös on tietysti se että sosiaalityöntekijöiden puute ja suuri vaihtuvuus vaikeuttavat tarvittavan asiantuntemuksen ja kokemuksen saamista vaativaan lastensuojelutyöhön

minäkin puuttuisin tähän tuulivoimarakentamiseen nimittäin meidän omalla alueellamme on kovasti investoijia jotka panostaisivat tuulivoimaan mutta hankkeet tyssäävät siihen että juuri tämä meluntorjunta on se ongelma jonka takia luvituksia ei saada

arvoisa puhemies

tässä muutamia otteita valiokunnan yksimielisestä mietinnöstä

puolustusvoimat luopuu ampumaradoista ja tästä seuraa se että ympäristöministeriöllä on tietyt vaatimukset sen suhteen minkälaisia ympäristötoimenpiteitä näillä ampumaradoilla on tehtävä ja ongelmaksi on muodostunut nyt se että kun nämä ampumaradat hallinnoidaan niin monen eri ministeriön toimesta niin kukaan ei ota vastuuta siitä kuka rahoittaisi näitä jälkitoimenpiteitä

nyt kysyn kun ampumaharrastus on kuitenkin kohtuullisen laajaa suomessa mikä ministeriö ottaa vastuun näiden ampumaratojen jälkihoidosta niin että siellä voidaan myös talkoovoimin osallistua tähän työhön kohtuullisessa määrin

arvoisa herra puhemies

joku sanoi

minusta nyt on tilanne jo se että pahempia vaurioita on syntynyt ja meillä ovat seuraukset tiedossa mitä seuraa siitä kun suomi on ryhtynyt rahoittamaan näitä kreikan typpisiä maita loputtomasti vaikkeivät ne ole itse kantaneet vastuutaan

kysyisinkin hallituspuolueitten edustajilta millaisia suunnitelmia teillä on suomen talouden vakauttamiseksi nyt lähiaikoina ja minkälaisen toivon viestin antaisitte suomalaisille jotka tätä keskustelua seuraavat siitä minkälainen tulevaisuus heitä odottaa työelämässä erityisesti nuoria esimerkiksi

tällähän nimenomaan pyritään siihen että arviointia suoritetaan tiheämmin ja näin ollen voidaan sitten ennakoida paremmin tulevat

mitä tulee sitten kokonaislakiuudistukseen niin kuin tässä totesin puheenvuorossani ollaan tekemässä isompaa lakiuudistusta liittyen näihin eläkeyhtiöihin vakavaraisuuteen ja rahoitukseen yleensä eläkevarastointiin

mitä tulee sitten tämän lain nopeaan käsittelyyn niin ihan normaalissa järjestyksessä käsittelimme tämän kuuntelimme asiantuntijoita niin kuin asiayhteyteen kuuluu

en näe tässä mitään sellaisia dubioita mitä ed

arvoisa herra puhemies

en jaksa käsittää jos koulutuksen leikkauksia perustellaan pelkästään oppilasmäärien vähentymisellä ikäluokan pienentymisellä sillä tilanne meillä suomessa on se että toiseen päähän ikäluokkaa tulee kovasti kasvavaa painetta koulutuksen ja sivistyksen lisäämiseen

näillä luvuilla mitä nämä leikkaukset sisältävät ei voi olla muuta tarkoitusta kuin se että suomalainen koulutusjärjestelmä ajetaan alas

tämä poistomenettely on hallinnollisesti tarpeettoman raskas asioissa joissa asianosaisen oikeusturva ei vaarannu vaikka asia ratkaistaisiin uudelleen yksinkertaisemminkin

niin kuin me kaikki tässä salissa istuvat tiedämme sosiaaliturvan muutoksenhakuelimissä asioiden käsittelyajat ovat tosi pitkiä venyvät kohtuuttoman pitkiksi

olemme valinneet elintason tien toinen korkeamman toinen matalamman

pitkät käsittelyajat heikentävät kansalaisten oikeusturvaa ja aiheuttavat etuutta hakeville toimeentulo ongelmia

käsittelyajat ovat kohtuuttoman pitkiä erityisesti sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa

arvoisa puhemies

tämän vuoksi valiokunta keskusteltuaan asiasta päätti kirjata mietintöön että se pitää tärkeänä että erilaisia käsittelyprosessin jouduttamiseen tähtääviä kehittämistoimia edelleen jatketaan

aluksi täytyykin todeta että pitkässä juoksussa ministeriöiden arviot energian kulutuksesta ovat pitäneet kohtuullisen hyvin paikkansa

siksi on tärkeää että etsimme sellaisia asioita myös tämän sosiaali ja terveydenhuollon sisältä joilla voimme etsiä säästöjä ilman että leikkaamme jostakin jotakin

nyt kysymykseni kohdentuu ennalta ehkäiseviin toimiin terveyden edistämiseen ja erityisesti perhepoliittisiin asioihin

haluan todeta sen että ellei olla rehellisesti valmiita kertomaan myöskin työpaikkojen leikkauksista mitkä syntyvät energiankulutusarvioiden eri skenaarioissa on epärehellistä teilata perusvoiman tuotanto tai uusiutuvien energiatukimuotojen hinta

arvoisa puhemies

lapsiperheiden kotiavusta on puhuttu useita vuosia sinne on kohdennettu pieniä summia mutta itse näkisin että sinne tarvittaisiin isompi summa rahaa joka kuitenkin olisi pienempi kuin jälkiseuraamusten hoidon kustannukset

nyt kysymykseni kuuluu onko mahdollisuutta siirtää painopistettä kohtuullisen nopeassa aikatahdissa tänne ennalta ehkäiseviin toimiin jolloin saamme säästöjä luonnollista tietä ilman että kukaan kärsii

pidän erikoisena jälkiuunileipien syömistä tahoilla joille eivät kelpaa yva menettelyt ei stukin lausunnot eivät mitkään viranomaismenettelyt

jos kansalaisjärjestölle eivät käy asiakirjat jotka ovat viranomaismenettelyprosessin läpikäyneet miten muutoin voimme toimia lainkirjan mukaan

arvoisa herra puhemies

edelleen käsittelyssämme on yksi lakiesitys jolla pyritään helpottamaan ihmisten kansalaisten oikeusturvaan liittyvien asioiden käsittelyä

arvoisa puhemies

muutoksenhakuelinten käsittelyaikojen lyhentäminen sosiaaliturva asioissa on kansalaisten oikeusturvan kannalta keskeistä todetaan valiokunnan mietinnössä

miksi antaa periksi omavaraisuusasteesta kotimaisesta osaamisesta nämä molemmat kun voidaan turvata myös fennovoiman tapauksessa

niin ikään valiokunnan näkemyksen mukaan vastaavat sähköistä tiedonsiirtoa koskevat uudistukset olisi syytä saada aikaan myös niissä muutoksenhakulautakunnissa joilla ei teknistä käyttöyhteyttä kansaneläkelaitoksen tietoihin vielä ole käytössään

tätä tiedustelimme valiokunnassa asiantuntijoilta miksi näin ei ole ja totta kai vastaus oli se että resurssipula on vallitseva joten tässäkin on syytä meidän kansanedustajien itse katsoa peiliin

erityisesti palveluala jonka on todettu olevan kasvava energian tarvitsija tulevaisuudessa on vahva taustatekijä fennovoiman omistajaympyrässä unohtamatta terästeollisuuden nykyisiä ja mahdollisesti kasvavia tarpeita

valiokunta ehdottaa tässä mietinnössään muutoksia siten että tulkintaongelmien välttämiseksi salassa pidettävien henkilötietojen sijasta säädetään pelkästään salassa pidettävistä tiedoista ja mietintö oli yksimielinen

pidän tärkeänä sitä että paitsi ydinvoimasta myös fennovoimankin osuudesta ydinvoimamarkkinoilla voidaan keskustella asiallisesti rinnan uusiutuvien tuotantomuotojen kanssa

arvoisa herra puhemies

monet yritykset kokevat tänä päivänä että valitusprosessit suomessa ovat liian helppoja toteuttaa ja näin niitä käytetään monesti myös näin annetaan ymmärtää meille kansanedustajillekin hyväksi

arvoisa puhemies

raahen seutukunta mutta ennen kaikkea pyhäjoki on kaikilta mittareiltaan sopiva sijoituspaikkakunta perusenergiaratkaisuja tehtäessä

sitten toinen asia liittyy tuulivoimalupaprosesseihin

tällä viikolla ministeri vapaavuori loihe lausumaan että ympäristöministeriöstä on nyt kiinni se kuinka helpotetaan tuulivoimarakentamista

isoja tapahtumia järjestetään tuulivoima aiheen ympärillä ja suuri vastustus on siitä syystä että mitään yhtenäistä linjanvetoa esimerkiksi valtionhallinnon puolelta ei ole tullut näiden lupaprosessien yhteydessä

nyt kysyn ministeri teiltä onko ympäristöministeriö nyt aktivoitumassa tämän asian suhteen

tämä on niitä harvoja pääluokkia joihin rahaa on pantu niin paljon lisää että kun vain osaisimme ja ymmärtäisimme sen oikein käyttää niin tulokset varmasti olisivat hyviä ja siinä on meillä kaikilla vastuullinen paikka että osaamme näin tehdä

painopistettä onkin haettava juuri sen vuoksi että me emme elä enää tyypillistä koulu nuorisotyö opiskeluaikaa vaan pääpainopiste tulee osata jo asetella erityisryhmien puolelle pääasiassa

sieltä löytyvät ne isot rahanreiät ja myös ne isot ja haasteelliset ongelmat jotka löydämme edestämme

toivoisin että tulevissa budjeteissa muistaisimme myös sen näkökulman että valtiovarainministeriö ei leikkaisi niitä eduskunnan asettamia rahoja vuosi toisensa jälkeen

arvoisa rouva puhemies

käsittelemme niin suurta hallinnonalaa paitsi taloudellisesti myös muutoin että meidän on syytä tietysti miettiä mitä sellaisia toimenpiteitä teemme jotka sitten toisessa päässä mahdollisesti tuottavat kustannussäästöjä ja niin että koko yhteiskunta perheet lapset kaikki mukaan lukien voisi paremmin

olen erittäin tyytyväinen siitä että hallitus tähän tähdätessään on päättänyt takuueläkkeestä jota siis jokaisen täytyy kohdallansa itse hakea anoa sekä myös näistä indeksiin sidotuista etuuksista

ne ovat mielestäni niitä tärkeitä peruselementtejä joille tämmöistä turvallista elämää myös taloudellisesti voidaan rakentaa

mutta arvoisa rouva puhemies kysyisin sitä kun tänä päivänä näkyy kaikkialla se että perheiden hyvinvointi ei ole sitä parasta mahdollista ja kotiin annettavaa lisäapua huudetaan kaikkialta kuinka on tämän avun laita

arvoisa herra puhemies

hemmilän kysymykseen vastaan lyhyesti että paitsi tämän asian yhteydessä niin monessa muussa yhteydessäkin tästä asiasta luonnollisesti on keskusteltu

mielestäni kustannustietoisuus kunnissa kyllä pistää panemaan asioita oikeaan järjestykseen

jos lastensuojelutoimenpide joudutaan tekemään tiedämme kaikki kuinka kallista se on siellä loppupäässä ja sitten taas informaatio ohjaus tai korvamerkintä sinne alkupäähän on luonnollisesti paljon halvempaa

tämä kustannustietoisuus on minusta vaikuttavampaa kuntapäättäjien keskuudessa kuin konsanansa normiohjaus

keskusta